tuli muutamia sellaisia kysymyksiä tai ehkä myös kritiikkiä jotka jollain tavallaan liittyvät ja optimismiin tai i l pessimismiin määrään ja ehkä totean siitä yleisesti että minä uskon siihen että suomella on myös tulevaisuudessa mahdollisuus pärjätä tässä maailmassa että niillä on mahdollisuuksia siihen että syntyy uusia yrityksiä uusia työpaikkoja uskon siihen että saamme työttömyyden alenemaan uskoi siihen että olimme neljäs tila ja itse asiassa uskoisin että myös ministeri pekkarinen ajattelee näin

ilmasto ja energiastrategiassa sitoudutaan päästöjen vähentämisen lisäksi kotimaisuuteen ja omavaraisuuteen sekä teknologian työllisyyden ja talouskasvun edistämiseen

samalla luomme kestävän kasvun edellytyksiä tuottamalla enemmän puhdasta kotimaista energiaa saastuttavan tuontienergian sijaan

tarkoita sitä ettenkö näkisi että tässä meillä on valtavia haasteita edessämme jos ajatellaan jo monia läheltä niin yksinkertainen tosiasia että meillä laskennallisesti tänä vuonna poistuu työmarkkinoilta enemmän ihmisiä kuin sinne tulee huolimatta kohtuullisen korkeasta työttömyydestä niin totta kai tämä on nyt hidaste sille millä tavalla meille syntyy taloudellista

sähköenergiaan liittyen strategiassa todetaan että sähkönhankintamme lähtökohtia ovat riittävän ja kohtuuhintaisen sähkön saaminen ja samalla huolehditaan myös toimitusvarmuudesta

nuorten työttömyyden osalta jää olen tyytyväinen siitä että se laskee ja että nuorten työttömyys on reippaassa tahdissa laskussa

en tiedä tarvitaanko tässä juuri tähän hetkeen kovinkaan paljon ehkä aivan totaalisesti uusia toimenpiteitä kun ehkä sitä että toteuttaisimme sitä mitä niillä käydessäni koska niillä on käytössään paljon erilaisia koulutuspanostuksia me olemme muuttaneet lainsäädäntöä sillä tavalla että viranomaiset voivat nuorten osalta tehdä yhteistyötä olemme rakentaneet työpaja verkkoa sillä tavalla että sun miellyttävästi kattavampi kuin tämän hallituskauden ahlssä är palkkatuettua työtä elonen markkinoitu sitä ovat tarjonneet sekä kunnan että yritykset eli kyllä varmasti se perusasenne tällä hetkellä on se että siitä ei peitelty vaan siltä että nuorille nimenomaan tarjotaan työtä opiskelua tai työharjoittelu paikkoja ja siihen mitä edustajasihto kysyi erityisesti näistä nuorista joista ennen kaikkea tiedä niin uskoisin että nimenomaan se kokonaisuus jossa nuorisolaki on säädetty uusiksi jossa toteutetaan etsivää nuorisotyötä ja jossa niillä on mahdollisuus tarjota työpajapaikkojani se on varmasti siihen millä nyt erityisesti näihin nuoriin pystytään puuttumaan pitkäaikaistyöttömyyden osalta hitlerinkään ole tyytyväinen pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa ja meillä on tällä hetkellä vajaa viisikymmentäseitsemäntuhatta mikä aika lentää kuten tutkimuksista tulee tänne jää heidän ennusteensa

hallitus on tehnyt päätökset energiatehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä ja uusiutuvien energialähteiden käytön merkittävästä lisäämisestä joilla korvataan fossiiliset tuontipolttoaineet mutta jotka eivät juurikaan lisää sähkön kokonaistuotantoa

myös pellettien käytölle ja tuotannolle odotan syksyllä järkeviä tukia

päätösten toteuttaminen vie useita vuosia jolloin tarvitaan tulevien hallitusten sitoutuminen tehtäviin ratkaisuihin

väliin hyvää mutta kyllä meidän on myös tässä kohtaa mielestäni pakko uskoa siihen ettei sitä tarjoamalla niitä palveluita joita tällä hetkellä voimme tarjota meillä tällä hetkellä on tänä vuonna ja ensi vuonna käytössä määrärahoja sadan miljoonan luokkaa pitkäaikaistyöttömille ja millä

valmistelevälityömarkkinastrategia jossa on aika paljon juuri pohdittu niitä kysymyksiä niin myös valiokunnat mietinnöissään kiinnittävät huomiota eli sami pitkäaikaistyöttömyyden torjunnan osalta varmasti myös ensi vuoden aikana sellaisia hyviä uudistuksia tehtyä jotka sitten tehostavat pitkäaikaistyöttömyyden

eduskuntaan tullessani olin ydinvoimaa vastaan mutta suhtautumiseni on realiteettien pohjalta kehittynyt myönteisemmäksi

kengillä tytön kasvaa vienti vetää tänä päivänä mutta niiden on huomenna ensi viikolla joulun jälkeen valituksella tietenkin vetolistat kaikkia yhdysvaltain talousmallin joiden keskeiset eurooppalaiset jäsenmaat niiden talous on hyllyvällä pohjalla ja sen takia me emme tiedä miltä itä miten ensi vuosi vuosi

sähkönkulutuksen realistisen tason pohjalta uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi ja ammattitaitoisten erikoisosaavien rakennusmiesten saatavuuden turvaamiseksi atomivoimalatyömailla kannatan aluepoliittisista syistä fennovoiman ydinvoimalan rakentamista

mutta olennaista löytää tähän asti ohjelman uudet tilat ja perustuvat niin sanottu puuosaamiseen innovaatioihin uusiin yrityksiin uusiin tuotteisiin luonnonvaratalouteen vihreän talouden tuotteistamiseni edelleen seksi on arvoisa ministeri olennaista löytää ne oikeat kohteet innovaatiorahoitukselle tutkimuskehitysrahoitukselle jotta ne palvelevat niitä vikkelästi syntyviä pieniä yrityksiä eikä vain pitää isojen yritysten

samoin kannatan posiva oyn ydinpolttoaineiden loppusijoituslaitoksen laajennuslupaa

mietintöön liittyviin talousvaliokunnan esittämiin neljään lausumaan jotka sisältävät kannanotot ydinvahinkoturvan parantamisesta fennovoiman ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisun toteuttamisesta kansallisena ratkaisuna yhteistyössä posivan ja sen omistajien kanssa uusiutuvien energiapakettien ripeästä toteuttamisesta sekä suomalaisen työvoiman osaamisen ja yritysten hyödyntämisestä ydinvoimahankkeessa minun on helppo yhtyä

pakko riisua menettää suurelle yritykselle menevät usein verkostunut palvella nimekkäiden suuryrityksiä tulee uusi puhemies kun latoministeri pekkari te sanotte että numerot arvoituksetut kovat matkaluedistämiskes keskusta koskeneet ovat tulleet virheellisillä on kodikkaan ja tehdä uusia arvioita ja arvioida mekin ulkomaansatsauksia edustaja kimmo

yle odottamiseen tiedustelut ministeri sinnemäeltä

ne teidän puolueenne on profiloitunut nuorten puolueena mystinen

ja kuinka ne todellisuudessa perustelette sen että alle kakskymmentäviisvuoteeltaan tämän toimeentulotuki leikattu nimenomaan koulutaopiskelupudokkailta eli kaikkein heikoimpia te kannustatte kepeillä yhä hyvin tiedämme niin kaikkein rikkaimpia täällä myöskin ministeri pekkarisenkin tietää kannustetaan optioilla eli neljä porkkanaa

miten te perustelette tämän toimentulotulaitoksen kaikkein heikoin

puhemies

kilpailuetu kasvaa ruotsin metsät ovat verrattuna suomen metsäteollisuuteen ja lisäksi vielä ensi vuonna oma huone käski tappamatta ja kuljetuskustannuksiin merkittävä nousu noin seitsemänsataa miia seitsemäs lähtö kymmeneen tuhanteen euroon pulta varautua kohti on selvää tulee myöskin tänne kertoo sen kustannuksia ja lisäksi

tutkimuksen mukaan liikkeellä pudoten toimiala on parantamisen varaa yli kuusikymmentä prosenttia toinen osa oli niin tyytymättömiä työelämän joustot pidettiin usein epäkelpona ja työparia työnantaja ei lankea ilmaista työvoimaa onko tämä oikeata politiikkaa tämä työllisyyskoulutus kunnossa osa niistä edusti

raivoisa markus eero puremista työnsin pitele komentanut että euro euro köysiä siinä suhteessa ministeri pekkarisella täytyy syyttää niitä kaapeliisännät ovat luoneet mutta itsensä kysymys on siitä niin kauan että lisää vanha kantrinoudattaneet niitä pelissä jo ennen vanhaan röpelisen ja hyvin hyviä itse asiassa matriarkeen kuin sattumoisin yhteys noudatettu jo siinä suhteessa taas eivät mene tiedä mut toinen kysymys liittyy

siihen teemaan kun puhuitte että eri organisaatiot finnvera ja tekes ja viisi ja vastaavat niin niitä ei voi ehkä vetää lähemmäksi toisiansa tiedot elinkeinopuolen jää vielä nolla lakiesitys että vois miettiä jopa yhteisestä hallituksesta vastaavasti niinku yhden

telttaa tyrkätä ministerivalinnalla niinkun

ministeri sinnemäki jos haluatte välittömästi vasta nyt käyty vastauspuheenvuoroja

näin ei sitten toteutuu varmasti

arvoisa puhemies

tästä saa kun tänään julkaistusta tutkimuksesta josta en ole nähnyt itse tutkimusta vaan siitä tehtyjä uutisia sää vaikuttaa siltä että on että jos tuo luku kuusikymmentä prosenttia on tyytymättömiä työvoimapoliittiseen koulutukseen is olisi tässä joukossa päättyy otella paljon negatiivisempi kuin keskimäärin ikäihmiset ajattelevat työvoimapoliittisesta koulutuksesta koska nimenomaan työvoimapoliittiseen koulutukseenhan ihmiset hakevat jää kaikki eivät edes pääse sinne ja niiden ja lintututkimuksissamme siitä kun seurataan ihmisten tyytyväisyyttä nimiset ovat pääosin hyvin tyytyväisiä työvoimapoliittiseen koulutukseen mutta tottakai junassa kun selvityksen käymme läpi ja siinä tietenkin on ollut kyseessä sellainen joukko joka joka ei ehkä ole täysin keskimääräinen saattaa olla siitä tuo tyytymättömyys jo

jos katson viesti siitä että mitä ehdotetaan niin itse asiassa esiin ehdotettu niinkään laadullisia muutoksia vaan sitä ei tälle joukolle tarjottaisiin enemmän jakama poliittisia toimenpiteitä

no vielä hiljalleen etsii suomessa

ranska pyytää ja jatkossa erittäin vähän ja että ne lähelle vetää big jalli täällä siinä missä oli hienoa että viime aikoina viime vuosina on kiinnitetty huomiota että käden taitajia ruveta hidastamaan yhä enemmän on vahvin oppilaitoksia

minä pikku ja kellui edelleen luja ja taktiikkaa ja vetää kärjen ja muun muassa

kurikassa yläpuolella nikkarikeskus leena ja teknologiakeskus jolla järjestetään viikkoa pitkälle perheen viimeisen päälle huonekaluja lännen kuilusta ja sählyä ja yleisille tosin ei tarvita välissä mitään konsulttia vetämäs välistä eli on kai jää myös maanisesti mitään huomiota siihen että sieltä lemmittyillä korjata

olen merkinnyt vielä vastaus puiun edustajille kiusallinen hänninen

pentti oinonen jyrki aho on paloniemi ja

hallituksen esitys ja sivistysvaliokunnan antama mietintö nuorisolaista on tähän taloudelliseen ja muuhunkin yhteiskunnalliseen tilanteeseen erinomaisesti soveltuva asia

jyrki ojaan ja

eu ministeri pekkarinen puhui

sillä on paperiteollisuuden höyry racen muutos lähti vauhdilla käyntiin jalkapallopanimme toivoasilla on nimenomaan biopolttoaineisiin kotimaisista karista toisen polven suku

liikenne biopolttoaineisiin ja muuta se olisi hyvä vastaus myös tulipalo mölypolitiikalle mitä niistä huonoihin jonka hallintoneuvosto voi ottaa

ellei heidi hautala

niinpä esille voitaisi sitä

nyt kuitenkin pehmeä hanki ja kuusankoskella ja tai raumalla on epäselvää meneekö se ranska voi menettää mihinkään joukkojen sitten on nyt nostamassa joka on aika pitkä prosessi nähtävästi myllykoski osakeyhtiötä josta sataneljäkymmentä työntekijää on lähtemässä myös pihalle arvoisat ministeri pekkarinen miten tämä biodieselprojekti teidän mielestännedis

ensinnäkin perusopetuslain muutos koskien erityisopetusta käsiteltiin kolme viikkoa sitten tässä salissa

oulun kunnallispoliittisen keskustelun häränsilmässä tai läheisyydessä tehdyt panostukset eivät ole poikineet aivan kuten ministeri kertoi sellaista hyvinvointia ja kasvua kuin on odotettu

oppilashuoltoon ja kouluterveydenhoitoon liittyvät kehittämistoimet ovat monella sektorilla vireillä ja menossa eteenpäin

tehtyjen panostusten vaikutus on heijastunut suppealle alueelle korkeakoulujen läheisyyteen ja muutenkaan tulokset eivät ole olleet erityisiä

kysynkin arvoisalta ministeriltä

oppilaanohjauksen tehostaminen on menossa myöskin monella sektorilla ainakin läpäisyperiaatteella eteenpäin

miten te jos saisitte itsevaltiaasti nyt koulutuspolitiikkaa linjata muuttaisitte tätä suomalaista järjestelmää eri asteilla

perusopetuksen tuntijakouudistuksesta jossa painotetaan monia yksityiskohtia sivistysvaliokunnan toimenpideohjelmasta on raportoitu tässä runsas viikko sitten

itse painotan kodin ja koulun tiivistä yhteistyötä ja kanssakäymistä ongelmien ennalta ehkäisyssä

tämä prosessi osoittaa että ongelmiin ja epäkohtiin kannattaa valiokunnissa tarttua ja tulosta voi tulla jo yhdenkin vaalikauden aikana

onnistuneet toimet ja nuorten kannalta myönteiset ratkaisut tuovat tapauskohtaisesti yhteiskunnalle suuret säästöt

puhutaan yhden miljoonan euron kustannuksista yhtä syrjäytyvää nuorta kohden

syrjäytymisen ehkäisyyn meillä ehdottomasti kannattaa panostaa ja tässä mielessä sivistysvaliokunta on ollut voi käväisi

yleiskeskustelu on nyt päätynyt tähän ryhdytään kakkosen käsittelyyn eduskunta hyväksyy vakioidun sisällä miten mukaista lakeilta ensimmäinen käsittely on

arvoisa herra puhemies

opetusministeriön hallinnonalan budjettiesitys on myönteistä käsiteltävää

jo hallituksen esitys antoi paljon ja valtiovarainvaliokunta omassa mietinnössään täydensi osuvasti esitystä

korkea asteella on menossa ehkä suurin reformi yliopistojen perustamisen jälkeen

vaikka vuosittaiset luvut eivät tässä ole vertailukelpoisia kertovat ne yliopistojen olevan vahvasti esillä rahoituksessa

ammatilliseen perus ja lisäkoulutukseen sekä maahanmuuttajien koulutukseen lisätään opiskelupaikkoja ja valmentavan koulutuksen kesto jatkuu puolesta vuodesta vuoteen

tieteen ja taiteen tekijät ovat jo vuosia suorastaan huutaneet apurahan saajien sosiaaliturvan perään

aivan kuten tänään iltapäivällä useammankin ministerin suusta on kuultu heikommassa asemassa olevien sosiaalisia etuuksia on kiitettävästi viety tällä vaalikaudella eteenpäin

uudistus koskee apurahoja jotka myönnetään lainsäädännön muutoksen tultua voimaan ja se tuo mukanaan taiteilijoiden apurahan sosiaaliturvaan niin ettei käteenjäävä apuraha pienene

pienituloisten ostovoima on kehittynyt myönteisesti

opiskelijoille tärkeä yksittäinen uudistus on opintotuen asumislisän puolison tulojen perusteella tehtävän tarveharkinnan poistaminen

aikaisemmin pariskunnan toisen osapuolen opiskellessa ja toisen käydessä työssä opiskelija ei voinut saada asumislisää ollenkaan jos työntekijän palkkatulot olivat liian suuret

nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat hyviä aktiviteetteja pahiten syrjäytymisen uhan alla oleville

ei ole myöskään nykyajan hengen mukaista että vasta yhteen muuttaneet ja muut opiskelijatyöntekijäpariskunnat elättävät toisensa

nuoret pitävät entistä enemmän ja pidempään raha asiansa erillään ja tähän on valtion annettava mahdollisuus

työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen vaarantaa nuoren hyvinvoinnin ja kuluttaa pitkän päälle jopa miljoona euroa nuorta kohti

koulutuksen ohella kulttuuri on budjettiesityksessä myönteisesti esillä

päihde ja raittiusasiain neuvottelukunnan kohta lopettavana puheenjohtajana kannan huolta alkoholin kasvaneesta kulutuksesta maassamme

viime vuonna on eduskunnassa tehty määrätietoisesti työtä jotta veikkausvoittovarat jaettaisiin jakosuhdelain mukaisesti

arvoisa puhemies

hienointa tässä keskustelussa on että turvallisuuskysymyksissä sittenkin olemme lähes yksituumaisia

tässä taloudellisessa tilanteessa päihdepalveluihin toiset panostavat ihan entiseen malliin mutta pienimmillään panos voi jäädä ihan murto osaan siitä aikaisemmasta käytännöstä

turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan liittyvä keskustelu on ajankohtainen ja välttämätön tietojen päivittämisen ajatustenvaihdon ja eduskunnan osalta tapahtuvan kansallisen linjan määrittämisen vuoksi

toinen kylmä suihku tuli terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osalta kun noin kuukausi sitten tuli tieto useiden alkoholitutkijoiden irtisanomisesta

selontekoa tähän ei välttämättä tulevaisuudessa tarvita mutta avoimuutta vuorovaikutusta ja säännöllistä keskustelua ehdottomasti tarvitaan

hyvässä maineessa olevaa tutkimusta ja osaamista ei tule lyhytjännitteisellä toiminnalla uhrata

maamme kannalta turvallisuuskehitys on myönteistä mutta kokonaan sodan uhka ei ole maailmasta eikä euroopastakaan pois

sisäisessä turvallisuudessa kehitys on myös myönteistä mutta uusia riskitekijöitä syntyy koko ajan

sosiaaliverkkojen pettämisen vuoksi on kouluyhteisöissämme koettu parin vuoden aikana puhuttelevia tragedioita

ilmastonmuutos ja syväksi paisuva taloudellinen kriisi pahimmillaan ovat turvallisuutta nyt eniten uhkaavia tekijöitä

suomella on oltava aivan kuten selonteko kertoo oikein mitoitettu oman kansan ja ulkomaiden uskottavaksi arvioima kyky ennalta ehkäistä ja torjua sotilaalliset uhat

puolustusvoimien on kyettävä toimimaan koko alueella ja yleinen asevelvollisuus on maanpuolustuksen peruspilari

kansainvälisellä verkostoitumisella mahdollistetaan avun antaminen ja vastaanottaminen sekä osallistuminen kriisinhallintaan ja huoltovarmuuden turvaaminen

arvoisa puhemies

rajaseudun kansanedustajana ja lähialueyhteistyön kannattajana totean että myös taloudellinen yhteistyö liittyy puolustuslinjauksiin

hyvä puolustuskyky ja uskottavat puolustusvoimat niihin sisältyvä yleinen asevelvollisuus ja ammattitaitoiset sotilaat systemaattiset kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset aktiivinen reserviläistoiminta ja muu maanpuolustushenkeä edistävä toiminta nämä kaikki yhdessä sekä riittävät resurssit ovat turvallisuutemme takeena

arvoisa herra puhemies

siltarumpupolitiikka on median hampaissa mutta ei yrittäjiä ja muita kulkijoita viime keväänä naurattanut tarpoa päällystämättömillä routavaurioiden runtelemilla kynnöspeltojen tapaisilla teillä

arvoisa puhemies

pohjanmaan radan kunnostuksen jatkuminen välillä seinäjokioulu on hyvä asia ja muutkin isot väylähankkeet ovat tervetulleita

sinänsä nuo lisäykset kyllä kohdennettiin minusta ihan hyvin

luonnonvarojen hyödyntäminen on maallemme suuri mahdollisuus

rataselvitystä on tehty myös radattomassa koillis suomessa radan kunnostusta välillä kontiomäkitaivalkoski ja sitten selvitystä taivalkoskelta mustavaaran kautta kuusamoon ja aina kemijärven rataan saakka

meillä on hyvät luonnonvarannot ja niiden käytön esteenä kyllä nyt näyttävät olevan asenteelliset kysymykset ja epäluulot

siinä suhteessa tämä kohdentaminen geologian tutkimuskeskukselle on ihan paikallaan

pohjatiedon tuottaminen on gtklle tärkeä tehtävä

oikean perustiedon koonti ja tiedottaminen ovat ihan välttämättömiä jotta puheista päästäisiin sitten käytäntöön

tympeä puoli esityksessä on että monet eduskunnan esittämät ja päättämät asiat on piilotettu isoihin könttäsummiin jolloin tekstit eivät kerro riittävästi sisällöstä

sinänsä valtion tulo kaivostoiminnan omistajaksi on ministeriltä erinomainen avaus ja toivotan tälle nopeaa edistymistä

esimerkiksi voisin mainita yliopistokeskusten rahoituksen jonka osalta on tullut monia kysymyksiä perusrahoitukseen ja kehittämiseen liittyen

matkailun edistämiskeskus on ollut tärkeä toimija mutta ikävä kyllä mekin kehitys on ollut sanoisiko myötä ja vastamäkeä

myös maakuntien yliopistojen rahoitus huolettaa kansalaisia

näin veikkaus oyn hyvä tuloskehitys turvaa kasvavaa rahoitusta tieteelle taiteelle kulttuurille liikunnalle ja nuorisotyölle

mekin kehittäminen matkailualueiden konkreettinen yhteistyö keskenään ja toimivat liikenneyhteydet ovat mielestäni tärkeimpiä kehittämistoimia matkailuelinkeinon edistämisessä

nämä ovat parhaita lukuja ja tehokkuuden mittareita pitkään aikaan

lentoliikenteen lakot ja tukilakot ovat olleet myrkkyä kehittämiselle ja kritiikin kohteena

maa ja metsätalousministeriön toimialalla maatalous ja elintarvikeketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen ja tuotannon jatkuminen koko suomessa ovat ehkä tärkeimmät tavoitteet

tästä eduskunta voi osaltaan kiittää omaa tarmokkuuttaan vuosi sitten kun veikkausvoittovarojen kohdentamisessa toimittiin jakosuhdelain mukaisesti

laukkanen minusta otti ihan hyvin esille sen että omistajaohjauksella lentoliikenteen luotettavuutta ja vakautta voitaisiin ainakin pyrkiä edistämään

nyt tuo käytäntö että pikkuisenkin kun rupeaa sesonkia tulemaan niin tulee häiriöitä ei ole hyväksi maamme luotettavuudelle ja matkailun kehittämiselle

uusiutuvien energialähteiden osalta syöttötariffeista ja muista kehittämistoimista tarvitaan nyt nopeasti päätöksiä